viime hallituskaudella olin itse ministeriössä tätä todella tärkeää kehittämisohjelmaa aloittamassa ja on todella hienoa että hallitus on viemässä sitä nyt maaliin

he toteavat että asiakasmaksujen korotukset lääkekorvausten pienentäminen ja eläkeläisten asumistuen laskeminen heikentävät erityisesti naiseläkeläisten taloudellista asemaa sillä naiset muodostavat enemmistön köyhistä eläkeläisistä

naispuoliset eläkeläiset ovat miehiä useammin ja pidempään pelkästään julkisten palveluiden varassa koska he ovat pienituloisia ja elävät miehiä vanhemmiksi ja professorien mukaan he joutuvat kohtaamaan hoitajamitoituksen muutoksen vaikutukset palveluiden laatuun eli tämä erittäin heikossa asemassa oleva joukko

kansalle on päätetty antaa sekoitus lääkkeitä joiden yhteisvaikutusta ei hallituksen piirissä ole arvioitu ainakaan tähän mennessä

nyt on hyvä että hallituksen piiristä tulee näitä hentoja lupauksia siitä että tämän opposition välikysymyksen ansiosta annetaan sitten mahdollisesti toimeksianto tästä kokonaisvaikutusten arvioinnista koska kuinka voi tehdä vastuullisia poliittisia päätöksiä jos ei tiedetä mitä nämä hallituksen säästöt tulevat saamaan aikaiseksi paitsi lyhyellä myös pitkällä aikavälillä ja ei ainoastaan rahalla mitaten vaan myöskin inhimillisenä hintana jonka hyvin heikossa asemassa olevat ihmiset joutuvat maksamaan

kunnat ovat hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja sen vuoksi onkin hyvin tärkeää että meillä myöskin se kolmas jalka kolmas sektori olisi mahdollisimman hyvin mukana tukemassa näiden palveluiden laadukasta toteutumista

järjestöt jotka esimerkiksi päihdepalveluita tai vanhusten tukipalveluita tuottavat ovat osoittaneet mieltä tätä vastaan

ei kai nyt sentään hallitus ole viemässä tällaista yhdistämistä eteenpäin ja vaaranna samalla näiden tärkeätä työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytystä

niin kuin totesin hyvä että näitä hentoja lupauksia tulee mutta oikeus ja työministeri jari lindström totesi viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla että hallitus uskoo uudistuksiinsa

usko on toki hyvä asia mutta näin suuresti ihmisten elämään vaikuttavissa asioissa tarvitaan myös kykyä pysähtyä arvioimaan uudistusten kokonaisvaikutus nimenomaan numeroilla ja faktoilla ja näitä meille ainakaan oppositiossa ei ole esitetty

opposition vaikutusarvioinnit ovat kyllä julkista tavaraa mutta se mitä hallituksessa on tehty ei ole kyllä julkisuuteen tihkunut

kansainvälisen arviointiryhmän mukaan suomen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma on yksi maailman parhaista esimerkeistä jossa pitkäaikaisasunnottomuuteen sovelletaan niin sanottua asunto ensin periaatetta

tämä tarkoittaa sitä että asunnottomalle etsitään ensin katto pään päälle ja vasta sen jälkeen ryhdytään ratkomaan muita ongelmia ja tämä on ollut hyvin toimiva käytäntö myös rikollisuuden kitkemisessä ja katuturvallisuuden lisäämisessä

monet tässä salissa istuvat ovat matkustaneet maailmalla ja osaavat kyllä verrata tätä vaikkapa pääkaupunkiseudun katuturvallisuutta moniin muihin euroopan metropoleihin

me olemme aivan omaa luokkaamme jotkut jopa kutsuvat meitä eräänlaiseksi mummolaksi ja toivottavasti positiivisessa mielessä säilymmekin sellaisena

eurooppalaisen asunnottomuustyön kattojärjestön feantsan mukaan suomi on yleisesti ainoa eu maa jossa asunnottomuus laskee edelleen

asunnottomuuden tilanne on viimeisimpien arviointien mukaan pahenemassa pääkaupunkiseudulla entisestään kun väkimäärä kasvaa ihmisten muuttaessa muualta suomesta pääkaupunkiseudulle mutta myös pakolaiskriisin vaikutuksesta

pääkaupunkiseudun on myös kyettävä olemaan turvallisuudeltaan houkutteleva niille yrityksille jotka saattavat pohtia asettumista esimerkiksi tallinnan tukholman ja helsingin seudun välillä

näyttää siltä että vaikka maan hallituksessa on useita ministereitä pääkaupunkiseudulta se ei hallituksen päätöksenteossa kovin kirkkaana konkretisoidu mitä tulee hallituksen suhtautumiseen tähän pääkaupunkiseudun erityiseen rooliin koko maan veturina

tällä viittaan esimerkiksi hallituksen sote linjauksiin ja puheisiin siitä miten pääkaupunkiseutu on joutumassa tässä uudistuksessa hyvin hankalaan välikäteen

on koko maan sisäisen turvallisuuden kannalta hyvin huono asia jos pääkaupunkiseudulta viedään mahdollisuus kantaa vastuuta omasta sisäisestä turvallisuudestaan ja näin on käymässä jos pääkaupunkiseutu ja sen ihmiset laitetaan hallituksen sote uudistuksen maksumieheksi

laitan toivoni siihen että hallitus kuulee pääkaupunkiseudun hätää ja loppupeleissä tekee sellaisen sote päätöksen joka ei aseta pääkaupunkiseudun ihmisiä muuta suomea heikompaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

edustaja sarkomaa ei ehkä kuullut tuota loppukaneettiani

hän on itse pääkaupunkiseudun päättäjä ja arvostan kovasti hänen panostaan tämän kokonaisuuden hallinnan saamiseksi sellaiseksi että se hyödyttää koko tätä aluetta ja suomea loppupeleissä

totesin tuossa lopussa arvoisa puhemies että laitan toivoni siihen että hallitus kuulee pääkaupunkiseudun hätää ja loppupeleissä tekee sellaisen sote päätöksen joka ei aseta pääkaupunkiseudun ihmisiä muita heikompaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

suomalaisen työn liitto kävi täällä eduskunnassa ja he kertoivat hyvin mielenkiintoisen asian joka on syytä tässä todeta koska työ on se joka nostaa suomen suosta

me tarvitsemme tähän maahan työtä ja tässä hyvä joululahjavinkki sitten kaikille meille

arvoisa puhemies

mietin vain sitä kun kuuntelin näitä puheenvuoroja että jos tämän hallituskauden alussa olisikin käynyt niin että perussuomalaiset olisivat päätyneet demareiden kanssa samaan hallituksen niin olisiko mahdollista että perussuomalaisten olisi helpompi katsoa äänestäjiään silmiin

kun katsoo historiaa taaksepäin kun täällä salissa on niin paljon historiaa tänään kerrattu niin itse olen kolmannen kauden kansanedustaja ja muistelen että silloin kun tulin eduskuntaan valtiontalous oli aika hyvillä kantimilla

eli aika nopeasti ja jyrkästi tuo lasku lähti liikkeelle ja nyt oikeastaan ollaan sillä samalla laskusuunnalla mikä on todella huolestuttavaa kun ajatellaan ihan tavallisia ihmisiä niitä jotka joutuvat tämän kaiken maksumiehiksi

että siinä mielessä ei tässä kannata kenenkään ilkkua toinen toisilleen vaan hyvin vakavasti ottaa se huoli mikä ihan tavallisilla ihmisillä on tämän hetken tilanteesta täällä suomessa

minun mielestäni ja meidän demareiden mielestä vaikeinakaan aikoina luovuttaminen oikeudenmukaisuudesta ja yhteisen rakentamisesta ei voi olla vaihtoehto

kaikki puolueet ovat joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä kun täällä salissa on puhuttu siitä että koulutusleikkauksia joutuivat demaritkin tekemään viime hallituskaudella

arvoisa puhemies

no mitä matematiikkaa se on sellainen että jos on otettu kymmenestä miinus kaksi niin sen jälkeen kun ottaa vielä miinus kaksi niin se on oikeudenmukaisuutta

nyt haluaisinkin kuulla ministerin näkemyksen siihen kun länsimetron jatkeesta on tehty päätös ja siellä rakennustyömaat jo jylläävät ja asuntoja nousee

me demarit emme halunneet leikata niin paljon kuin mitä hallitus nyt on tähän ynnäämässä päälle siis miinusta koska me tiesimme että se tulee johtamaan esimerkiksi koulutuksen puolella sellaisiin säästöihin jotka eivät ole enää kohtuullisia

ja mitä tulee tähän riitelyyn tänään niin kyllä se näin on että suomalaisen yhteiskunnan kiistattomia saavutuksia ei olisi ikinä saatu aikaan tällaisella eripuralla kun miettii millä tavalla tämä meidän kansakunta on noussut maailman kärkimaiden joukkoon

me olemme sadassa vuodessa nousseet euroopan takamaasta todella moderniksi hyvinvointivaltioksi josta on tultu hakemaan esimerkkiä todella kaukaakin

tämä tehty työ on näkynyt peruskoulun maailmanlaajuisesti saavuttamista hienoista tuloksista palkansaajien oikeuksien toteutumisesta sekä naisten ja miesten tasa arvosta

on selvää että kun maailma muuttuu niin täytyy etsiä ratkaisuja siihen muuttuvaan maailmaan mutta tämä sote uudistuksen muuttuminen tämän hallituksen käsissä valtavaksi ja ennennäkemättömäksi yhtiöittämisoperaatioksi on kyllä kaukana siitä alkuperäisestä ajatuksesta jossa ihminen oli tämän politiikanteon keskiössä

edes markkinaliberalismin kiistaton kuningatar margaret thatcher ei olisi tohtinut britanniassa aikoinaan lähteä yksityistämään heidän nhs järjestelmäänsä sote järjestelmäänsä

miten me estämme ettei tämä tapahdu nyt tässä laajassa yhtiöittämisprojektissa

ja tähän loppuun arvoisa puhemies kannatan edustaja rinteen tekemää epäluottamuslausetta

edelleen me puhumme toistemme ohi koska te esitätte toiveen

helsingin yliopistossa ollaan nimittäin erittäin huolissaan siitä millä tavalla valiokunta on tähän asiaan suhtautunut ja sen vuoksi mieluummin katsotaan että jos nämä leikkaukset on pakko tehdä niin tehdään ne sitten portaittain

jos teillä on sellainen ratkaisu olemassa että näitä leikkauksia voidaan vähentää siis aidosti te löydätte budjetista rahaa näiden leikkausten vähentämiseen niin tämähän on erittäin hyvä viesti

arvoisa puhemies kiitos

arvoisa puhemies

edustaja lauslahdelle

toivottavasti ymmärsitte tämän että tämä valiokunnan hyväntahdon ilmaisu ei poista kuitenkaan sitä erittäin hankalaa tilannetta jossa yliopistot joutuvat olemaan nyt tästä eteenpäin löysässä hirressä ja osaltaan sitten aika moni siellä joutuu tulemaan irtisanotuksi mikä vaikuttaa ihan varmasti opetuksen laatuun ainakin asiantuntijoiden mielestä

ymmärsin että valiokunnan mielestä kuitenkin tämä huoli on ihan aiheellinen

arvoisa puhemies

esimerkiksi perustuslaki edellyttää että tehdään tiettyä vaikutusten arviointia katsotaan toteutuvatko perusoikeudet

yksi näistä on esimerkiksi ykn lasten oikeuksien sopimus joka edellyttää meiltä sitä että me katsomme sen lainsäädännön millä tavalla se vaikuttaa lapsiin perheisiin

se on silloin sitä läpivalaisua katsotaan onko se kestävää lainsäädäntöä

katsokaa millä tavalla perustuslakiasiantuntijat ovat pelkästään lausuneet miltei joka ikisestä lainsäädäntöesityksestä joka on tullut sinne perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puheenjohtaja

perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen vaikutusarvioiden puutteiden vuoksi on välttämätöntä että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa huolellisesti yliopistojen perusrahoituksen leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia

voitte katsoa nämä kaikki perustuslakivaliokunnan lausunnot joista löytyy hyvin selkeästi se fakta että tällä hallituskaudella on suoranaisia puutteita vaikutusten arvioinnissa

arvoisa rouva puhemies

esittelen lakialoitteeni joka on laki tieliikennelain muuttamiseksi ja se on hyvin olennainen lakiesitys toivottavasti myöskin toteutuu

sillä sujuvoitettaisiin kotihoidon henkilökunnan työntekoa säästettäisiin heidän aikaansa siihen kaikkein olennaisimpaan eli heidän hoidettaviensa kanssa työskentelyyn

kotihoidon työntekijät kohtaavat nimittäin usein pysäköintiongelmia asiakaskäynneillään etenkin suurten kaupunkien keskustoissa mutta miksi ei myöskin taajamissa

autopaikan etsiminen usein hyvin kaukaakin asiakkaan kodista vie kotihoitajien arvokasta aikaa heidän varsinaisesta tärkeästä työstään

mikäli kotihoidon työntekijä jättää työautonsa sakkopaikalle tästä aiheutuvat kustannukset joutuu hän maksamaan itse

he ovat jopa epätoivoisia kun pienestä palkastaan ovat sitten joutuneet näitä parkkimaksuja maksamaan todellakin itse

mainitulla pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta alueelle jolla pysäköinti on liikennemerkein kiellettyä sekä rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle jolla pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu

muunlaisia pysäköintilupia ei ole sisällytetty tieliikennelain säännöksiin eli kunnat eivät pysty tällaista parkkioikeutta nykyisellään myöntämään

edellä mainitut oikeudet sisältävän pysäköintiluvan myöntäminen myös kotisairaanhoidon henkilöstölle olisi kohtuullista jotta työskentely kotisairaanhoidossa olisi joustavaa

kunnilla ei todellakaan ole nykyisellään oikeutta myöntää tällaista pysäköintilupaa vaikka haluaisivatkin

olenkin kuullut että jotkin kunnat ovat jopa rikkoneet lakia koska ovat halunneet sujuvoittaa henkilökuntansa työskentelyä

kunta olisi kuitenkin se asiantuntevin taho määrittelemään pysäköintilupaan oikeutetut tahot

kunnan tekninen toimi tai sitä vastaava kunnan toimielin voisi myöntää kunnallisen tai yksityisen hoitolaitoksen tarjoamaan kotisairaanhoitoon liittyvää tehtävää varten pysäköintiluvan

tällä luvalla ajoneuvon voisi sitten pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta alueelle missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään ja sellaiselle pysäköintipaikalle jolla pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu rajoitusta pidemmäksi ajaksi

kun täällä salissa on myöskin liikenne ja viestintävaliokunnan arvoisa puheenjohtaja paikalla toivon että tämä viesti nyt tulee sinne valiokuntaan tällä tavalla suoraan täältä salista ja tämä todella kauan kaivattu uudistus etenisi tällä hallituskaudella

ehkä tämä hallitus sen sitten tekee

arvoisa rouva puhemies

täällä on niin paljon liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntevia ihmisiä että ihan oikeille korville kyllä nyt tuli tämä esitys tehtyä

ymmärrän että valiokunnalla on ruuhka mutta jos se sieltä tulisi niin se tekisi kyllä kotihoidon henkilöstön todella iloiseksi ja mikä parasta tämä lakialoite ei maksa yhtikäs mitään

keskustelu päättyi